nytten meidän täytyy tässä hallituksessa ottaa uudet keinot käyttöön koska kuten edustaja räsänen mainitsitte eihän nuorisotakuu ole toiminut viime hallituskauden aikana

hallitushan nyt on rakenneuudistuspaketin myötä muuttamassa tätä kotihoidon tukea siten että tämä kiintiöitettäisiin puoliksi lapsen isän ja äidin kesken tulevaisuudessa

täytyy myös muistaa se että jos sitä veroa ei tänne suomeen makseta emme me pysty oikeastaan valvomaan miten paljon he niitä veroja sinne lähettävään maahan maksavat

onko mitään tilastoja siitä kuinka paljon näitä kuuden kuukauden niin sanottuja vapaamatkustajia on olemassa jotka eivät tänne veroa maksa ja rakennusalalla työtä tekevät

kiintymyssuhteen muodostusvaiheessa on otettava huomioon se että adoptiolapsi ei mahdollisesti pysty sopeutumaan hoitavan vanhemman vaihtumiseen samalla tavoin kuin biologinen lapsi

arvoisa puhemies

haluan vielä palata tuohon aikaisempaan puheenvuorooni

vielä lopuksi

pakkoruotsista luopuminen ajaa yksilön etua

kansansuosiota haetaan milloin mielipideilmaston ylä milloin alapuolelta

jokaisella tulee olla oikeus valita mitä kieltä hän haluaa opiskella

puheessani en ottanut kantaa siihen onko abortti hyväksyttävää vai ei

siinä mielessä myös tämänkaltainen huomio olisi otettava vakavasti koska mehän emme voi tavallaan niin sanotusti ulkoistaa vanhemmuutta edes isälle jos tilanne on sellainen että lapsi tarvitsee pitkää kiintymyssuhdetta jompaankumpaan vanhempaan en tässä ota toki kantaa siihen etteikö isä yhtä lailla voi näin toimia vanhempana kolme vuotta

ja minä uskon että tämä hallitus kun annatte vielä aikaa vielä onnistuu uudistamaan näitä polkuja joita aikaisemmin eivät tähän saakka edelliset hallitukset ole kyenneet tekemään

kerroin vain esimerkin tavoin sen että monen terveydenhoitajan ja sillä alalla työskentelevän näkemyksen mukaan sikiö on lapsi eivätkä he halua osallistua sen surmaamiseen abortin keinoin

edustaja lindtmanille haluaisin vielä mainita siitä kun hän ripitti meitä siitä että perussuomalaiset olisivat yksityistämässä tilakeskuksen henkilöstöä yksityiselle sektorille mutta edustaja lindtman olette tainnut unohtaa sen että perussuomalaiset on ainoa puolue joka ei ole mukana vantaan sopimuksessa

arvoisa puhemies

jos tämä lause ei olisi tässä mukana tämä sallisi myös tämän paketin sisällä olevan tuotteen myynnin siihen saakka mutta arvoisa puhemies tämä on nytten sitten kuitenkin eduskunnan käsissä ja ennen kaikkea vetoan vielä teihin valiokunnan jäseniin että olisitte tämän pienen epäkohdan korjanneet niin olisi tämä kohtuusnäkökulma tullut tässä huomioitua

arvoisa puhemies

edustaja urpalainen tässähän on nimenomaan se ongelma että nytten tätä ei voida pyytää esimerkiksi jo toimessa olevien vapaaehtoisten kohdalla harkinnan mukaan elikkä siellä on nyttenkin tilanteita joissa toki toimijat haluaisivat tämän pyytää mutta nyt he eivät voi sitä syytä pitää tulevaa uusille lain pyytää kun tämä velvoite tai mahdollisuus ennen kaikkea tulee vain uusille lain voimaantulon jälkeen oleville vapaaehtoisille

miten te otatte kantaa tähän teidän hallituksen esitykseen että nyt jaetaan kuitenkin tämä kotihoidon tuen vastuu puoliksi isälle ja äidille tulevaisuudessa

se on aina suuri tragedia siinä on monta ihmiskysymystä menossa ja me emme niitä tunne mutta toivoisin sitä että me voisimme myös tukea niitä raskaana olevia äitejä jotta ei liian helposti synny tilannetta että he ajautuvat ainoastaan elämäntilanteen takia siihen raskauden keskeyttämiseen joten tämäkin olisi hyvä muistaa että me voimme myös niinä vaikeina hetkinä tukea heitä

arvoisa puhemies

eikö tämä kuitenkin ole osaltaan heikentämässä sitä valinnanvapautta

arvoisalle pääministerille vielä sanoisin sen että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta toki tarvitsee vastuullisia ja vaikeita päätöksiä kuten olette sanonut

kaikki muut paitsi tupakanmakuiset makuaineet

sen me perussuomalaiset ymmärrämme mutta emme kuitenkaan ymmärrä sitä että vastuunkannon fraasilla hallitus ensin rapauttaa uskottavan maanpuolustuksen toiseksi viskaa veronmaksajien rahat keski euroopan pankeille ja kolmantena kuorruttaa vastuunkantokakkunsa kuntauudistuksella ilman minkäänlaista logiikkaa

arvoisa puhemies

tämä laki on täysin floppi siltäkin osin että tämä kaikki perustuu taas siihen oikeusturvaan jonkun toisen kuin lapsen osalta

nämä makunesteet eivät tule poistumaan tästä maasta millään tavalla koska niitä ruvetaan myymään silloin kotikonstein tehtyinä

tässä lakialoitteessani keskeisin asia on se että törkeissä rikoksissa tuomiot olisivat pidempikestoisia elikkä vankiloissa istutut ajat muutettaisiin pidemmiksi

arvoisa puhemies

vielä viimeisenä haluan nostaa sen etämyyntiasian että nythän me teemme tämän lainsäädännön esityksen mukaan niin että suomalainen verkkokauppatoiminta loppuu välittömästi kun laki tulee voimaan joskus heinäkuun tienoilla ehkä elokuussa mutta sitten nämä ulkomailta toimivat kaupat saavat myydä suomen alueelle vielä vuoden loppuun saakka

arvostettu puhemies

arvoisa rouva puhemies

tämähän ei ole direktiivin vastaista tämän tarkistin

törkeistä rikoksista joutuu istumaan vankilassa yleisen oikeustajun kannalta aivan liian lyhyitä ajanjaksoja

kaaos maailmassa ei lopu kaaosta levittämällä

selonteko kertoo rehellisesti mitä ongelmia viime vuoden turvapaikanhakijoiden aaltoon on liittynyt

jos ja kun ihmisoikeussopimukset johtavat ihmisoikeuksien polkemiseen eikä alkuperäiseen tarkoitukseensa vastuullinen valtio tulkitsee niitä myös kansallinen etu huomioiden

kannatan sitä että me näillä pienillä evästyksillä tekisimme nämä korjaukset ja hyväksyisimme tämän tupakkalain sitten tämän jälkeen

edustaja hakkaraisen puhe oli sellainen kansanmiehen puhe joka tulee suoraan sydämestä ja sieltä ihmisten tunnosta ja siinä mielessä arvostan sitä että joku pystyy puhumaan asioiden oikeilla nimillä vaikka ne joskus voidaan vähän väärin tulkitakin

edustaja elomaan aito puheenvuoro oli hyvä siinä mielessä että hän otti asioista selvää ja teki johtopäätöksiä sen perusteella mitkä ovat faktat ja mitkä ovat fiktiot

haluaisin vielä hiukan palata siihen että meillähän on todellinen ongelma siinä että äänestysaktiivisuus laskee jatkuvasti

on myöhäistä itkeä sisäisen turvallisuuden menetystä jos tieten tahtoen haluamme edistää laitonta maahanmuuttoa joka muissa euroopan maissa on pitkällä tähtäimellä johtanut hyvin karuihin lopputuloksiin

kuitenkin tämä lähtökohta mistä vaikka edustaja hakkarainen lähti liikkeelle nämä raiskausasiat niin nehän tulevat esille tästä kansalaisaloitteesta

vastaavasti tänään on kuultu useissa puheenvuoroissa sellaisia lapsosia että ei ole itse asiassa käsitetty mistä on kysymys koska useat luulevat että tässä ollaan kieltämässä abortti

onkin oikeudenmukaista kysyä toteutuiko uhrin ja omaisten oikeusturva siinä että lievän tuomion lisäksi tuomitulla on tässä tapauksessa mahdollisuus päästä ehdonalaiseen vapauteen jo vuoden ja kolmen kuukauden jälkeen

täällä on puolustettu demokraattista kansanvaltaa vaaleilla valittujen henkilöiden kautta että se olisi ainoa oikea tapa toimia tässä maassa

nimittäin silloin kun me äänestämme tällaisen kansalaisaloitteen puolesta me joko äänestämme tunteen mukaan tai tiedon mukaan ja minä toivon että tiedon mukaan tehtäisiin päätöksiä sillä niin usein tässä eduskunnassa näkee päätöksiä jotka tehdään tunteen perusteella ja tunteen vallassa

ihmiset ovat huolissaan siitä onko turvallista enää kulkea kadulla

tämä on kuitenkin osoittautunut joidenkin osalta niin epäluotettavaksi että eivät ihmiset enää halua äänestää

se on totta kun kevät ja kesä tulee kuten edustaja hakkarainen sanoi niin miten me pystymme suojelemaan meidän lapsiamme tyttöjämme ja naisiamme tuolla kadulla jos laki ei ole pelotteena niille henkilöille jotka eivät kunnioita tällaista lainsäädäntöä

nykyisen rikoslain mukaan rikoksentekijä joka ei ole kolmeen vuoteen ollut vankilassa pääsee ehdonalaiseen vapauteen kun on kärsinyt rangaistuksestaan puolet

turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu valtion ydintehtäviin

valtiovarainvaliokunnassa ohjasimme viime joulukuussa lisärahaa supolle terrorismin torjuntaan paikallispoliisille vastaanottokeskusten ympäristön turvaamiseen rajavartiolaitokseen valvontalentokoneelle sekä maanpuolustusjärjestölle

erityisesti minua koskettivat kyllä nämä edustaja tanuksen kertomukset siitä kuinka kätilö joutuu ammatissaan osallistumaan raskaudenkeskeytykseen esimerkiksi synnyttämistapauksessa vaikka hän pystyisi sen hengen ja elämän pelastamaan

tämä lakialoitteeni on hyvin samankaltainen kuin edustaja rauhalan lakialoite josta äsken kävimme paljon keskustelua mutta haluan vielä jonkun näkökulman nostaa esille

tämähän on lainsäätäjän tehtävä luoda turva kansalaisilleen ja kertoa niille henkilöille jotka eivät suomen kansalaisia ole että tässä maassa on sellainen käytäntö että jos et noudata näitä lakeja niin sinun täytyy poistua tästä maasta

usein kuvitellaan että raskaudenkeskeytys on jonkun varhaisessa vaiheessa olevan pienen solumöykyn poistaminen mutta tässäkin esimerkissä mistä edustaja tanus kertoi kuvattiin hyvin selkeästi se mikä omaatuntoa vaivaava terveydenhuoltoalan henkilöstön perimmäinen kysymys on

haluaisin nostaa esille myös sen asian että meidän täytyisi kuitenkin myös euroopan parlamentin tasolla ajaa sellaista asiaa että myös tuonne ilmailuliikenteeseen saadaan voimakkaammin niitä säädöksiä että siellä myös uusiutuvaa energiaa ruvettaisiin käyttämään koska myös ilmailuliikenne kasvaa voimakkaasti kuten autoliikenne ja siellä taas sitten laahaavat perässä erilaiset pakotteet koska se johtuu siitä että siellä on huomattavasti kalliimpaa käyttää sitä bioenergiaa

kun täällä on epäilty kansan päätöksentekoa kykeneekö se äänestämään oman etunsa mukaisesti sveitsissä äänestystä ennen kansalainen saa tietopaketin kotiinsa missä on hyvin perusteltu mihin tämä äänestys johtaa

täytyy muistaa se että ennen kaikkea lainsäätäjänä minä itse olen vastuussa minun äänestäjilleni ja tämän maan kansalaisille

törkeistä henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista seuraava määräaikainen vankeusrangaistus suoritettaisiin jatkossa kokonaan vankilassa

elikkä ei ole kysymys sattumasta että äänestetään mitä sattuu

se ei ole minun päätösvaltani alaisuudessa

koska me tiedämme että tämä on hyvin helpoilla työpaikkajärjestelyillä mahdollisuus toteuttaa niin kävi tämän kansalaisaloitteen kanssa miten tahansa niin vetoan kuten edustaja räsänenkin mainitsi

lisäksi tässä ulkoministeriön sveitsin maatiedotteessa puhutaan siitä että sveitsissä pakollinen kansanäänestys kansan ja maakuntien osalta tulee aina toteuttaa esimerkiksi valtion perustuslain muuttamisesta ja lisäksi liittymisestä yhteisen turvallisuuden järjestöihin tai muihin ylikansallisiin yhteisöihin

arvoisa puhemies

kuntaliitto ja sairaanhoitopiirit vähintä mitä voitte tehdä on luoda sellaiset työjärjestelyt ja ohjeistukset jotta kenenkään työntekijän ei tarvitse vastoin omaatuntoa osallistua tällaisiin toimenpiteisiin

muiden kuin törkeiden henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten kohdalla lievemmän niin sanotun ensikertalaisen kohtelun saisi jatkossa jos rikosta on edeltänyt vähintään kuuden vuoden vankilaton jakso

meillähän on suomessa neste oil joka on erinomaisen aseman saanut maailmassa

kiristäkää päättäjät lakeja jotta voimme kokea turvaa tässä maassa